kunnioitettu puhemies

kunnioitettu puhemies

sopan eli kolme ja häntä kolmekymmentäyhdeksän neljä usa seitsemäntoista eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannattaa eduskunta hyväksyy kahdeksan toistoa pykälän kolmannes ei kovasta seitsemän momentin arvoisa puhemies

teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen

todennäköisesti tulevaisuudessa eteemme on tulossa velkojen anteeksianto

uskon että se myöskin tullaan toteuttamaan siten että suomi ei tule hyötymään mitenkään näistä paljon puhutuista vakuuksista joita ei siis todellisuudessa ole olemassakaan

toisekseen yhdyn edustajien kettunen ja kalli aikaisemmin tekemiin huomioihin ja totean että toisessa käsittelyssä tulemme esittämään lakiehdotuksen hylkäämistä

luultavasti kymmenen vuoden päästä saamme lehdistä lukea niistä taitavista sijoittajista jotka tekivät valtavan omaisuuden tänä aikana

kunnioitettu puhemies

puhemies

nyt kun tässä on näitä takinkääntösyytöksiä kuunneltu niin kyllä minua vähän ihmetyttää se miten voi olla että samaan aikaan kun syytetään takinkäännöstä sitten myöskin tulevaa hallitusta syytetään siitä että tämä maahanmuutto ja kotouttamispolitiikan linja tulee koventumaan huomattavasti

ihmettelen kuinka näitä voidaan samaan aikaan tehdä

sitten joku edustaja taisi olla edustaja haglund on a studiossa sanonut että maahanmuuton tuleekin maksaa ja sen pitää maksaa mutta sitten taas toisaalta niitä kustannuksia ei hänen mielestään saa selvittää niin että on tässäkin ihmeellisiä näkökantoja

joitakin selvityksiä maahanmuuton kustannuksista on tehty se on hyvä ja hyvä että tullaan tekemään jatkossa myöskin että saadaan selville nämä todelliset kustannukset ja hyödyt ja haitat

kiitos

edustaja kivien rosovoimista perustyö

on yleisesti tunnettu tosiasia se mitä edustaja tynkkynen tuossa sanoi eli tämä usan liuskekaasubuumi on edelleen vähentänyt usan kivihiilen kysyntää ja laskenut kivihiilen hintaa ja kivihiilestä on tullut huomattavan kilpailukykyinen polttoaine

esittelen tässä kuitenkin lyhyesti nämä meidän tekemämme vastalauseet joita on näihin kaikkiin kolmeen lakiehdotukseen

tähän ensimmäiseen lakiehdotukseen teemme sellaisen esityksen että muuten tämä taulukko on nykyisen mukainen voimassa oleva mutta lisättynä hallituksen esityksestä löytyvät etanolidieselkohdat joita on kolme kappaletta

eipä minulla muuta

edustaja voi varapuhemiestä jota on tehty videosta poikkeavaa ehdotus joten joudumme alistumaan lintuja edusti vähemmän ehdotus ei kyllä vastaa

ensin yleisesti tämän hetken taloustilanteesta ja viimeaikaisista talousennusteista sitten mietinnöstä ja lopuksi joitain pohdintoja

suomen talous on syväjäässä

uimme syvällä ja talouden suunta on pikemminkin alaspäin

näihin lukuihin pohjautuu ennuste kansantaloutemme kasvulle ja tämä ennuste puolestaan vaikuttaa tähän muuhun budjettiin ennen kaikkea tulopuoleen

on hyvä ja hieno asia että sdp on nostanut esille tämän palkkatukiasian tässä toisen lisäbudjetin lähetekeskustelussa vaikkakaan tämä momentti ei ole auki tässä

olen itse niitä joskus selannut ja havainnut että siellä on joitakin sellaisia vitamiineja tai vitamiineiksi luettavia aineita mitkä ovat aivan vapaasti täältä suomesta apteekista ja jopa kauppojen hyllyiltä saatavissa mutta sitten ne kuitenkin edelleen ovat siellä tullin lääkeaineluettelossa eli näitä ei saa tilata eikä tuoda suomeen ulkomailta mutta saa ostaa vaikkapa tuolta lähikaupan hyllyltä

hallitusohjelman sopeutustoimet vaikuttavat laaja alaisesti usealle hallinnonalalle

mietinnössä todetaan että leikkaukset ja säästötoimet eivät saa heikentää liiaksi talouden kasvua ja taloudellista toimeliaisuutta vaan niiden pitää osaltaan tukea kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä ja lisätä luottamusta talouden toipumiseen

ja tosiaan koetetaan selvittää niitä hallinnollisia esteitä mitä tässä kenties saattaa olla

näitä voivat olla vaikka jotkut b vitamiinijohdannaiset

kuinka nyt näitä tullin lääkeainelistoja päivitetään ja olisiko niissä joitakin sellaisia lääkkeitä mitä sieltä voisi jopa ottaa pois ja kenties jotakin pitäisi lisätä

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että säästöpäätösten kumulatiiviset vaikutukset saattavat olla huomattavat etenkin heikommassa asemassa oleville kotitalouksille

jotta taattaisiin oikeudenmukaisuus hallituksella täytyy olla valmius pohtia säästöpäätöksiä uudelleen jos ne ovat jollekin kansanosalle kohtuuttomat

hallitus onkin käyttänyt tätä valmiutta kiitettävästi syksyn aikana hyväkseen

valiokunta painottaa mietinnössään sitä seikkaa että suomen hyvinvointi ja menestys ovat pitkälti kansakunnan sivistyksen ammattitaidon ja koulutuksen ansiota

kasvun saamiseksi ja ylläpitämiseksi on valiokunnan mielestä edistettävä kotimaisia investointeja poistettava kannustinloukkuja ja lisättävä työnteon kannustavuutta sekä työllistämisen kannattavuutta

luonnollisesti nostamme esiin myös sen että pysyviä kustannussäästöjä saadaksemme on sote ja itsehallintouudistus saatava valmiiksi

kuntatalouden osalta valiokunta toteaa että kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä ja hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet täytyy täsmentää

puhemies

kohdennuksissa otettiin huomioon valiokuntien budjettilausunnot sekä jaostoissa syksyn kuulemisten aikana esille tulleet kipupisteet

lisäykset voidaan jakaa muutamaan pääteemaan joista elinvoimainen suomi teeman alla on muun muassa viennin edistämistä matkailun edistämistä elinkeinopoliittisia hankkeita kansainvälistymistukea kylätoiminnan tukemista ja vesihuoltoa

arvoisa puhemies

teemme kaikkemme jotta tämä heikko työllisyyskehitys saataisiin käännettyä

entä jos takanamme onkin seitsemän lihavaa vuotta ja ne laihat vuodet ovat vasta tulossa

jostain täytyisi saada joustava tekijä

olen pohtinut sitä voitaisiinko työn sivukuluista ja alvista tehdä jonkinlainen kiikku jolla voitaisiin taloutta ohjata

on sinänsä hyvä että täsmennetään tässä kyseisessä laissa oleva epätäsmällisyys

näin huonoina aikoina tehtäisiin siis fiskaalinen devalvaatio ja nostettaisiin alvia

kiinnitän vielä tässä hieman huomiota siihen asiaan että tavallinen kansalainen voi hämmentyä siitä että hän saa apteekista tai jopa lähikaupasta ostettua sellaisia vitamiineja joita ei saa tilata ulkomailta elikkä saattaa vahingossa tilata ulkomailta sellaisia aineita tai lääkkeitä hivenaineita joita luulee tietenkin laillisiksi koska niitä saa lähikaupasta ostaa

onko säädetty lakia liian nopealla aikataululla

aivan lopuksi

kyllä me tämän vielä käännämme mutta helppoa se ei tule

kunnioitettu puhemies

sitäkin taustaa vasten ja näitä uusia investointeja mitä tuonne pohjoiseen tulee ja mitä siellä aiotaan tehdä niin sitä taustaa vasten tämä tällainen pelastuspalvelualan sopimus on hyvä ja positiivinen asia

nähdäkseni meillä on kolme ongelmaa

meillä on luvitukseen liittyvät ongelmat tukipolitiikkaan liittyvät ongelmat sekä tähän kivihiilen yleiseen hintaan liittyvät ongelmat

tämä on konsulttiyhtiön laskelmaa

mehän emme saa tuotantoon sopivia uusia suoalueita käyttöön koska se estetään hankaloittamalla tätä luvitusta

vahvistan sen viestin minkä jaoston puheenjohtaja edustaja kataja tuossa toi esiin

tämä ongelma minkä edustaja pelkonen nosti esille eli se että tämä kiihdyttäisi jopa matkustajatuontia

tässähän annetaan tullille niitä työkaluja kuinka tätä valvontatyötä voidaan tehdä ja tulli tulee kiinnittämään huomiota kyselytutkimuksilla muun muassa tuojan asemaan sekä tuonnin toistuvuuteen

toivoisin että tästä kohta päästäisiin sinne jaoston kokoukseen käsittelemään tätä asiaa oikeasti siellä on viisi kuusi asiantuntijaa tulossa paikalle ja päästäisiin heitä kuulemaan sinne

elikkä tätä kautta saattaisi tämä edustaja pelkosen nostama ongelma kyllä poistua

keskusteluissa jossain kohtaa esitin että matkustajia voisi velvoittaa täyttämään jonkinlaisen maahantuontilomakkeen mutta asiantuntijakuulemisissa tätä ei katsottu mahdolliseksi

toivoisimme että mahdollisesti hallitus sitten antaisi selvityksen eduskunnalle siitä mitkä näitten lakiesitysten vaikutukset ovat olleet

tämä kuitenkin ehkä saattaisi vähentää tätä tuontia

jatkan sitten myöhemmässä vaiheessa

kunnioitettu puhemies

tässä on se mikä hallitusta vaivaa

puhemies

ihan muutama huomio tästä panaman tapauksesta

no hyvää on kuitenkin että tiettyjä tiukennuksia on tulossa muun muassa oecdn beps hanke ja anti beps tämä on hyvä hanke

jos tässä vähäsen voi kommentoida näitä keskustan tekemiä muutosesityksiä niin näissä kaikissa on kyllä semmoisia pieniä lakiteknisiä ongelmia joiden vuoksi näitä ei oikein voi kyllä kannattaa

tämähän mahdollistaa sen että tätä tukea ketjutetaan

silloin se alihankintayhtiö ja myöskin se joka tilaa sen alihankinnan kumpikin saavat sen vähennyksen joten kyllä tässä on tullut joku ajatuslapsus tai en tiedä mutta tuskin tätä nyt on kuitenkaan keskusta halunnut tähän esittää

tässä edellä edustajat ovat ansiokkaasti käsitelleet seikkoja joiden pohjalta tämä hallituksen esitys tulisi toisessa käsittelyssä hylätä

tässä edustaja viitanen viittasi tähän että hallituksen linja ei todellakaan ole piikki auki linja mutta se näyttäisi olevan piikki lihassa linja ja se piikki on kansan lihassa

en tiedä huomasikohan kenties edustaja heinonen joka valitettavasti poistui että jos oikein hänen puheensa sisäistin hänhän saattoi samalla puolustaa tätä alkoholin liikatuontia salatuontia ja myöskin samalla tätä pimeän pullon heittoa

ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa enää asioihin kun ekp toimii näin omavaltaisesti

ja tässä asiassa mitä tässä ollaan mahdollistamassa tässähän mahdollistetaan tämän pysyvän mekanismin luominen ja edelleen tämä pysyvä mekanismi voi sitten näitä bondeja ostaa ja tämä käy hyvin kalliiksi

se mitä tässä esityksessä haluttiin tehdä ja halutaan tehdä on lisätä niitä tullin valvontatyökaluja jotta me saamme nämä henkilöt kiinni ja saamme heille asetettua asianmukaiset sanktiot jotta tämä pimeän pullon heittäminen loppuisi

todellakin tässä asiassa keskeistä on se että pystymme lisäämään omaa polttoainetuotantoamme kansallisesti

se on se keskeinen asia

itse asiassa tässä sinänsä hyvässä mutta ehkä hieman polveilevassa keskustelussa ei ole huomioitu sitä että meillähän on kaksi loistavaa biopolttoaineitten jalostajaa suomessa

puhemies